nämä ongelmat voidaan mielestäni tiivistää kolmeen

reseptien väärentäminen on yleinen ongelma muun muassa niin sanottujen pkv eli pääosin keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden kohdalla

toiseksi terveydenhuollon rakenteet kaipaavat uudistamista

käytännössä oppositio olisi ensimmäiseksi suomalaisten yrittäjien kukkarolla vaikka jo nyt saamme päivittäin lukea lehdistä irtisanomisista ja uusista yt neuvotteluista

opposition ehdotukset jo kertaalleen sovitun yhteisöveron alennuksen rajoittamisesta ja yksityisen sektorin kela maksun palauttamisesta ovat lisäksi sellaisia toimenpiteitä jotka varmasti vaarantaisivat työmarkkinaratkaisun syntymisen

tähänastiset kokemukset terveydenhuollon tietojärjestelmistä eivät valitettavasti ole kaikilta osin kovin hyviä joten toimintahäiriötilanteeseenkin on syytä varautua

lääkemääräyksen voi laatia kirjallisesti tai puhelimitse jos lääkehoidon tarve on kiireellinen eikä lääkemääräystä voi olosuhteiden poikkeuksellisuuden vuoksi tai muusta erityisestä syystä laatia sähköisesti

toisaalta ihmettelen että juuri keskusta haluaa näin voimakkaasti keskittää sosiaali ja terveydenhuoltoa koskevan päätöksenteon ja budjettivallan maakuntiin eli pois kuntien määräysvallasta

monopoleja on kuitenkin varottava ja siksi tarvitsemme vahvaa peruskuntaa turvaamaan riittävän ja osaavan työvoiman saatavuuden sekä myös palvelumarkkinoiden hallinnan

tekstissä mainitaan siis vaatimuksena että kyseessä on kiireellinen lääkemääräys jotta paperi tai puhelinresepti voitaisiin hyväksyä

terveyden eriarvoistuminen on yksi yhteiskuntamme suurimpia ongelmia eikä sitä pystytä vähentämään pelkästään sosiaali ja terveydenhuollon toimenpitein

arvoisa herra puhemies

lääkäreiden tulkinnan mukaan potilaan ollessa kiireellisen lääkehoidon tarpeessa hänelle ei yleensä reseptiä kirjoiteta ja lähetetä apteekkiin vaan silloin varaudutaan siihen että lääkitys aloitetaan välittömästi suun kautta tai suoneen

lähtökohtana esityksessä on turvata asiakkaan palvelutarpeesta syntyvät palvelut asumismuodosta riippumatta kaikissa elämäntilanteissa

keskustan ruotsin mallia mukaileva sote rahoitusmallikaan ei ole aivan ongelmaton

erikoissairaanhoidon konsultaatioita ja yhteistyötä kuntien kanssa on lisättävä ja niin myös tehdään tälläkin hetkellä terveydenhuoltolakia toteutettaessa

ruotsin terveydenhoitomallissa palvelut jakautuvat edelleen maantieteellisesti epätasaisesti ja erikoissairaanhoidon kustannuksia ei ole saatu vähennettyä päinvastoin

laki antaa kuitenkin kunnille paljon velvoitteita

kunnan on laadittava valtuustokausittain suunnitelma toimenpiteistä ikäihmisen hyvinvoinnin terveyden toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi ja ikäihmisen tarvitsemien palvelujen järjestämiseksi ja kehittämiseksi

uskon että lääkärikunta kuitenkin pääosin pyrkii vakaasti siihen että kaikki reseptit ovat sähköisiä jos se vain on suinkin mahdollista mutta näitä joitakin sanamuotoja pitää harkita vielä

täten monet nykyisen hallituksen sote uudistukselle asettamat tavoitteet eivät toteudu ruotsin tai keskustan mallilla

vahvat peruskunnat ja viisi vahvaa vahvojen peruskuntien muodostamaa ervaa eli erityisvastuualuetta

kuitenkin enemmän lääkärikuntaa on puhuttanut ja jopa kuohuttanutkin se etteivät kaikki lääkärit ja pienet lääkäriasemat joissa työskentelee vain yksi tai kenties muutama lääkäri voi hankkia sähköiseen lääkemääräykseen tarvittavia laitteistoja ja tietoliikennejärjestelmiä käyttöönsä

palvelujen laadun arvioimiseksi on hankittava säännöllisesti palautetta palvelujen käyttäjiltä heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä vanhusneuvostoilta

ervojen tulee myös koordinoida erikoissairaanhoidon toimintoja ja työnjakoa koko alueella sekä huolehtia tutkimuksesta ja koulutuksesta

potilasta seurannut julkinen raha jatkaakin siis tietään veroparatiiseihin

myös tämä puoli tulisi ottaa huomioon pohdittaessa sote rahoituksen uudistamista

kunnan on myös osoitettava riittävästi voimavaroja ikääntyneen väestön toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi sekä iäkkäille henkilöille järjestettäviin sosiaalipalveluihin

näissäkin asioissa tarvitsemme kuntien välistä hyvää yhteistyötä

sellainen ajatus että eun harvimmin asutussa maassa voitaisiin luoda sellainen hallintorakenne joka poistaisi kuntien välisen yhteistyön tarpeen on täysin teoreettinen

kunnan on hankittava riittävä määrä tarpeellista asiantuntemusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen gerontologisen hoidon ja sosiaalityön geriatrian turvallisen lääkehoidon ravitsemuksen monialaisen kuntoutuksen ja suun terveydenhuollon alalta

myös ajatus siitä että kuntien yhteistyö olisi aina jollakin tavalla epädemokraattista tai omistajaohjaus olisi olematonta on aika erikoinen

todellisuudessa tällaisia ovat esimerkiksi pienet hammaslääkäriasemat joissa on rajattu lääkkeidenmääräämisoikeus rajautuen lähinnä antibiootteihin ja särkylääkkeisiin

jotta tämä tärkeä projekti voisi onnistua tarvitaan nyt valtion ja kuntien yhteistyön ja toiminnan tiivistämistä ja huomattavasti avoimempaa valmistelua ja luottamusta

palveluiden ja tukitoimien tarve on selvitettävä kokonaisvaltaisesti ja viipymättä yhteistyössä iäkkään henkilön ja hänen omaistensa ja läheistensä kanssa

esityksessä on kuitenkin huomioitu että kela velvoitetaan toteuttamaan käyttöliittymä joka mahdollistaa lääkemääräyksen laatimisen ja käsittelyn kotikoneilla ja mobiililaitteilla

palveluita voi hakea myös suullisesti eli aina ei tarvitse täyttää hankalaa kirjallista hakemusta

meillä on varmasti paljon sellaisia työntekijöitä jotka täyttävät nämä vaatimukset mutta on myöskin paljon kuntia joissa ei ole osaavaa työvoimaa tätä tehtävää varten

meidän onkin kiinnitettävä koulutuksessa todella paljon huomiota näihin taitoihin sillä vastuutyöntekijän asema on hyvin keskeinen jotta lain kirjaukset tulevat toteutumaan

laissa myös kirjataan että iäkäs henkilö voidaan sijoittaa pitkäaikaiseen laitoshoitoon vain silloin kun se on lääketieteellisesti perusteltua sekä vanhuksen arvokkaan ja turvallisen hoidon kannalta välttämätöntä

itse tulkitsen sen lähinnä tällaiseksi muutosvastarinnaksi ja tietysti vanhempi lääkärikunta on hieman huolissaan miten he aikanaan sitten osaavat näitä laitteita käyttää

mutta kaiken kaikkiaan hyvä esitys kunhan nämä ongelmat saadaan korjattua

haluankin peräänkuuluttaa malttia tässä asiassa

kaikessa on kysymys ihmisten toiminnasta ja kunnioituksesta toista ihmistä kohtaan

vuosi sitten eduskuntavaaleissa nousi yhdeksi keskeiseksi vaaliteemaksi euroalueen talouskriisi ja suomen osallistuminen sen hoitoon

tuolloin jo sosialidemokraatit lupasivat että edellisen hallituksen linja jossa rahaa syydettiin ilman mitään vakuuksia talousvaikeuksissa olevien euromaiden ongelmien hoitoon tulee loppumaan jos me olemme hallituksessa

saimme äänestäjiltä valtakirjan jonka avulla olemme nyt keskeisesti vastaamassa suomen nykyisestä europolitiikasta

vaikka tällä hetkellä euroalueen tilanne näyttää ehkä hetkellisesti kreikan suhteen hieman valoisammalta eli välitöntä uhkaa maan kaatumisesta ei ole elämme kuitenkin ikään kuin veitsenterällä

taloutena espanja on lähes kaksinkertainen verrattuna jo tukea tarvinneisiin kreikkaan irlantiin ja portugaliin yhteensä

selviytyykö espanja veloista huolettaa syystäkin

arvoisa puhemies

kaikista euroalueen ongelmista huolimatta kansalaisten keskuudessa tehdyissä tutkimuksissa he pitävät edelleenkin tärkeänä sitä että suomi on osa eurooppaa ja osallistuu yhdessä muiden euromaiden kanssa eurokriisin hallintaan

tuleva vanhuspalvelulaki herättää meissä kaikissa suuria tunteita ja jokaisella on oma näkemyksensä siitä minkälainen sen tulisi olla siksi sen useista kohdista on käyty ja käydään kiivasta keskustelua

julkisuudessa ikäihmisten huonosta kohtelusta ja laiminlyönneistä on tiedetty kauan

on tullut myös selväksi että valtion taholta tulevat laatusuositukset eivät ole riittäneet korjaamaan tilannetta vaan tarvitaan lainsäädäntöä parantamaan vanhusten asemaa

ikääntyneiden oma tahto tulee huomioida palveluita määriteltäessä

kunnissa on panostettava erityisesti moniammatillisuuteen ja iäkkäiden palveluissa täytyy olla riittävästi asiantuntemusta geriatriasta turvallisesta lääkehoidosta monialaisesta kuntoutuksesta ja iäkkäiden suun terveydenhuollosta

osa heistä korkeasta iästään huolimatta on hyväkuntoisia

tästä kertonee se että osa omaishoidon tukeen varatuista määrärahoista jää aina silloin tällöin käyttämättä ja tämä taas todennäköisesti johtuu siitä että tilapäishoitopaikkoja ei ole riittävästi

työryhmän tehtävänä on etsiä keinoja joilla omaishoitoa kehitetään yhdessä kuntien ja järjestöjen kanssa parannetaan omais hoitajien ja hoidettavien yhdenvertaisuutta yhtenäistämällä tuen myöntämisperusteet lisäämällä omaishoidon tuen saatavuutta ja kannattavuutta ja tuetaan omaishoitajien jaksamista kehittämällä tukipalveluita mahdollistamalla vapaapäivien pitäminen sekä kehittämällä säännöllisiä terveystarkastuksia sekä kehittämällä omaishoidon tukipalveluita ja arvioimalla omaishoidon tuen verotuksen poistomahdollisuutta

laitoshoidossa pitää olla riittävästi henkilöstöä jotta kaikille voidaan taata vähimmäisedellytykset laadukkaaseen hoitoon ja hoivaan ja jotta henkilöstö jaksaa tärkeässä työssään